siten se edistää äitien mahdollisuuksia osallistua työelämään vähentää naisten syrjintää työmarkkinoilla sekä kaventaa naisten ja miesten välisiä tuloeroja

emme voi velkaantua lastemme tulevaisuuden kustannuksella

haluamme huolehtia paitsi ikääntyneistä vanhemmistamme myös lastemme tulevaisuudesta

kaikesta luovasta taloudesta ja ammatin harjoittamisesta ei tarvitse syntyä esimerkiksi kasvuyrittäjyyttä

vihreiden tavoitteiden mukaisia olivat myös metsien suojelualueiden laajennukset sekä periaatepäätös pisara radan rakentamisesta millä parannetaan koko maan junaliikennettä

arvoisa puhemies

rakenteellisia uudistuksia ei pidä tehdä pelkästään kestävyyden takia vaan myös siksi että ne parantavat palveluiden laatua ja ihmisten hyvinvointia

pienten lasten perheiden työllisyysastetta kannattaisi vihreän eduskuntaryhmän mielestä nostaa parantamalla lapsiperheiden mahdollisuutta tehdä osa aikatyötä

me vihreät kannatamme vanhusten raskaan ja kalliin laitoshoidon kehittämistä avohoidon suuntaan kunhan se toteutetaan viisaasti

mahdollisuus osa aikatyöhön vähentäisi myös yksinhuoltajaperheiden köyhyyttä

hallitus on myös ottanut käyttöön niin sanotun pitkäaikaistyöttömän työllistymisrahan

nykyisin osapäivätyö on pienen lapsen vanhemmille vain harvoin taloudellisesti kannattavaa varsinkaan yksinhuoltajille

kestää kuitenkin kymmeniä vuosia ennen kuin nyt sosiaaliturvan piiriin pääsevät taiteilijat tulevat eläkeikään

valtaosa ikääntyneistä myös haluaa asua omassa kodissaan niin pitkään kuin se hyvän kotihoidon avulla on mahdollista

olisikin perusteltua että hallitus toteuttaisi vihreiden alkuperäisen ehdotuksen siitä että pitkäaikaistyöttömän työllistymisraha koskisi myös julkisen sektorin ja järjestöjen työpaikkoja

apurahansaajien sosiaaliturvalain ripeä toteuttaminen tällä hallituskaudella osoittaa että luovan työn tekijöiden asemaa on mahdollista alan asiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien yhteistyöllä nopeastikin parantaa

arvoisa puhemies

tässä uudistuksessa on huolehdittava eritoten siitä että jokaisella on mahdollisuus yhtä hyvään hoitoon riippumatta asuinpaikasta iästä varallisuudesta tai asemasta työmarkkinoilla

rahaa säästyy ja palvelut paranevat jos lopetamme ihmisten pallottelun ja vastuun siirtämisen toimijalta toiselle ja annamme ihmisille heidän tarvitsemansa avun ajoissa

köyhyys on usein periytyvää

vihreä eduskuntaryhmä toivoo ettemme anna päivänpoliittisten käänteiden vaarantaa hyvin alkanutta yhteistyötä vaan jatkamme sote uudistuksen valmistelua hyvässä hengessä suomalaisten hyvinvoinnin etusijalle asettaen

vihreät ovat tyytyväisiä siihen että laissa tullaan viimein säätämään ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisesta sekä palveluista

arvoisa puhemies

vihreä eduskuntaryhmä ei kannata julkisten palveluiden rankkaa karsimista sillä se olisi tuhoisaa paitsi kansalaisten hyvinvoinnin myös maamme talouden kannalta

sähköiset palvelut eivät riitä korvaamaan räätälöityjä palveluita joita moni nuori tarvitsisi

pidimme tärkeänä että hallitus perui erityisopetuksen säästöt ja olemme hallituksessa vastustaneet lukukausimaksujen käyttöönottoa

nyt kotihoidon tuki voi olla äidille taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto jos hän työnhakijaksi ilmoittauduttuaan saa pelkkää työmarkkinatukea jota puolison tulot leikkaavat

hyvä laitoshoito on tärkeää mutta yhtä lailla tärkeää on huolehtia siitä ettei muiden vanhuspalveluiden tasosta jouduta tinkimään

vihreät hakivat budjettineuvotteluissa välittäjänä ratkaisua jossa sekä korjattaisiin laitoshoidon epäkohtia että parannettaisiin kotihoidon ja omaishoidon laatua

perhe etuuksien tulee vihreiden mielestä olla henkilökohtaisia niin ettei sosiaaliturva ole riippuvainen puolison tuloista

siksi toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoitusta on viisasta uudistaa siten ettemme palkitse oppilaitoksia enää niinkään sisään otettujen opiskelijoiden määrästä kuin siitä miten hyvin ne huolehtivat opiskelijoista

tämä tavoite saatiin läpi

arvoisa puhemies

lyhyellä aikavälillä näitä tuskin olisi kunnissa mahdollista riittävästi järjestää

uhkana olisi päivähoidon laadun heikentyminen

pitää olla mahdollista valita osapäivähoito jos se on perheen kannalta paras vaihtoehto ja maksaa vain niistä tunneista jotka lapsi on päivähoidossa

uusi laki tuo merkittäviä parannuksia juuri ennalta ehkäisevään hoitoon siihen että vanhukset pystyvät elämään mahdollisimman pitkään hyvää elämää omassa kodissaan

jo kesällä sovitut suojaosat työttömyysrahaan ja asumistukeen parantavat työttömän mahdollisuutta ottaa vastaan lyhytaikaistakin työtä

vihreä eduskuntaryhmä arvostaa suomalaista laadukasta päivähoitojärjestelmää samoin kuin sitä suunnattoman arvokasta hoivatyötä jota meillä kodeissa tehdään joka päivä

myös työttömyysturvan ennakkomaksu helpottaa epäsäännöllisten töiden vastaanottoa kun työtulot eivät enää viivästytä työttömyystuen maksua

samalla pidämme tärkeänä päivittää sosiaaliturvaa ja perhepolitiikkaa siten että tasa arvo kasvaa palkkaerot kapenevat köyhyys vähenee ja perheiden hyvinvointi lisääntyy

vihreä eduskuntaryhmä kannattaa yksinkertaiseen päiväjärjestykseen siirtyi st

tällaisia posi tiivisia keinoja työnteon ja yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämiseksi pitää vihreiden mielestä kehittää edelleen ja tuomme niitä mielellämme lisää hallituskumppaneidemme arvioitaviksi

samoin masennuksesta kärsivien nuorten mahdollisuuksia suorittaa opintoja sairauspäivärahalla jaksamisensa mukaan pitää helpottaa sillä se nopeuttaisi valmistumista ja vähentäisi masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien nuorten määrää

vihreä eduskuntaryhmä on erittäin tyytyväinen siihen että hallitus vauhdittaa tampereen kaupunkiraitiotien pisara radan ja länsimetron jatkon toteutumista

kuuden puolueen hallitus on ottanut välttämättömiä askeleita kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi ja hyvinvointipalveluiden pelastamiseksi ja tehnyt sen pääosin aidoilla rakenteellisilla uudistuksilla leikkausten sijaan

joukkoliikenteeseen investoiminen auttaa vähentämään ilmastopäästöjä helpottaa ihmisten liikkumista ja vauhdittaa kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista

esimerkiksi helsingissä riistavuoren palvelukeskuksessa kuntoutuksella on iso rooli

toinen kysymys on pääministeri sipilälle joka on sanonut tuovansa valtion omistajaohjausstrategian eduskuntaan vielä tänä keväänä

toimimaton vanhustenhuolto kaatuu usein naisten päälle

haluaisin tietää voiko hallitus tässä yhteydessä varmistaa sen että suomen valtion omistamien enemmistöomisteisten yritysten maakohtainen raportointi omasta verojalanjäljestään saataisiin vihdoin kattavaksi ja sen porsaanreiät tukittaisiin

raiteiden rakentaminen sinne missä myös asuntopula on pahin on järkevää raiteiden rakentaminen vauhdittaa myös asuntorakentamista

miksi koulutettujen sosiaalityöntekijöiden pitää käyttää työaikaansa pienituloisten ihmisten tiliotteiden läpikäymiseen kun samaan aikaan kelan hallussa on tiedot vähimmäisetuuksia saavien ihmisten tuloista ja toimeentulotuen perusosa voidaan hyvin maksaa suoraan kelasta

se voitaisiin eduskunnassa tänä keväänä tehdä

asumisen kalleus on työttömyyden ohella kaikkein merkittävin kaupunkiköyhyyttä aiheuttava tekijä joten asuntotuotannon vauhdittaminen suurten kaupunkien liikenneratkaisuilla on eriarvoisuuden vähentämisenkin näkökulmasta aivan välttämätöntä

tätä vihreät on pitkään ehdottanut ja olemme tyytyväisiä että hallitus on viimein päättänyt kokeilla toimeentulotuen perusosan siirtoa kelan maksettavaksi

huolestuttavaa vanhuspalveluitakin silmällä pitäen on verorahojen karkaaminen hoivabisneksen myötä ulkomaille kun monikansalliset yhtiöt valtaavat kuntien kilpailuttamia hoiva ja hoitopalveluita

hoivabisnekseen on pystyttävä puuttumaan

on pöyristyttävää että monikansalliset yhtiöt pääsevät tekemään voittoa suomalaisten terveydenhoidolla samalla kun valtio menettää suuria summia verotuloja joilla juuri voitaisiin kustantaa parempia hyvinvointipalveluita

sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa on kaadettava raja aitoja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä samoin kuin sosiaali ja terveydenhuollon väliltä

arvoisa puhemies

seurauksena on aikamoinen sillisalaatti ja myöskin kansalaisten ja opiskelijoiden kannalta aika arvaamaton lakipaketti

opiskelijat saattavat olla keskenään hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä koska he ovat alkaneet nostaa opintotukea tai tulleet oikeutetuiksi opintotukeen

sen vuoksi olisi hyvin tärkeää että meillä toteutettaisiin opintotukilain kokonaisuudistus jonka puolesta täällä on käytetty monta puheenvuoroa

eulle on annettava riittävästi valtaa puuttua verokilpailuun

suomen ei kannata maksaa fossiilisesta energiasta muille kun se voi nojata kotimaiseen uusiutuvaan energiaan joka tuo samalla työtä suomeen

arvoisa puhemies

mielestäni olisi erittäin tarpeellista että samassa yhteydessä uudistettaisiin myös se lainsäädäntö joka koskee työttömien oikeutta opiskella koska myös työttömät tulevat nykypäivänä hyvin eriarvoisesti kohdelluiksi te toimistoissa riippuen siitä missä he sattuvat asumaan ja kenen virkailijan kanssa asioimaan

vihreät kannattavat hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosuunnitelmia ja ovat tarpeen vaatiessa valmiita etsimään uusia rakenteellisia keinoja tuottavuuden parantamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi jotta suomalaisten hyvinvointi voidaan myös jatkossa turvata